valtiovarainvaliokunta on käsitellyt euromaiden ja euroopan rahoitusvakausvälineen muodostaman rahoitusyhtiön välillä laaditun puitesopimuksen

sopimus sisältää yhtiön varainhankintaa sen myöntämää lainoitusta lainaa hakeneen maan sopeutusohjelmaa ynnä muuta

arvoisa puhemies

valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä eräin vähäisin urheilijarahastoa koskevin muutoksin

kielteistä on rahoitusmarkkinoiden edelleen jatkuva epävarmuus jonka vuoksi orastava talouskasvu on vielä todella epävarmalla pohjalla

johtavien teollisuusmaiden julkinen velka ja alijäämät ovat kasvamassa niin suuriksi että ne rajoittavat pakosta näiden maiden talouskasvua

esityksellä on tarkoitus toteuttaa mittavat ansiotulojen veronkevennykset pääministeri matti vanhasen toisen hallituksen ohjelman mukaisesti

valiokunta ei ole kuitenkaan mietinnössään analysoinut tätä asiaa tarkemmin vaan viittaa äskettäin antamiinsa kannanottoihin kehysselonteon yhteydessä

arvoisa puhemies

hallitus on jo antanut eduskunnalle erillisen esityksen euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista hallituksen esitys se yks kauppa kaksituhattakymmenen jonka ensimmäinen käsittely

harvoin jos koskaan on valtion talousarviota laadittu niin suuren maailmantalouden epävarmuuden keskellä kuin kuluneena syksynä

suomen talous onkin vientivetoisuutensa ja viennin rakenteensa vuoksi heikentynyt useita muita eu maita enemmän

arvioimme että talous toipuu loppuvuotta kohden ja tässä mielessä valtiovarainvaliokunta yhtyy hallituksen arvioon bruttokansantuotteen kehityksestä tänä ja ensi vuonna

viimeisimpien tilastojen mukaan taantuman syvin vaihe olisi ohitettu ja tuotanto olisi kääntynyt hienoiseen kasvuun

yhdysvaltojen asuntoluottomarkkinoilta liikkeelle lähtenyt talouskriisi on levinnyt laajasti kansainväliseen talouteen ja vaikuttanut voimakkaasti kaikkialla maailmassa

se on erittäin merkittävä ja mittava summa jolla halutaan parantaa työnteon kannattavuutta ja ylläpitää kotimaista kulutuskysyntää myös yleismaailmallisen hidastuvan kasvun olosuhteissa

euroalue on ensimmäistä kertaa taantumassa ja laskusuhdanne on levinnyt myös nopeasti kehittyvän talouden maihin kuten kiinaan ja venäjälle

veronkevennykset toteutetaan ensi vuoden tuloveroasteikkoon tehtävillä muutoksilla ja ottamalla käyttöön uusi työtulovähennys

arvoisa herra puhemies

valtiovarainvaliokunta piti mietinnössään takausten hyväksymistä välttämättömänä sillä valtiontakaukset ovat kiinteä osa euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseen tähtäävästä toimenpidekokonaisuudesta

maailmantalouden jyrkän laskusuhdanteen syvyydestä ja kestosta ei ole yhteistä käsitystä

nyt käsiteltävänä olevaa lisätalousarvioehdotusta on käsiteltävä yhdessä ensi vuoden talousarvion kanssa

kasvua ovat tukeneet eri maiden toteuttamat tuki ja elvytystoimet mutta suurin merkitys on kehittyvien maiden talouskasvulla

yhteistä on vain se että jokainen uusi ennuste on ollut entistä huonompi ainakin tähän saakka

verotulojen menetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti korottamalla sosiaali ja terveystoimen valtionosuuksia ja siltä osin kuin se ei kohdistu kaikkiin kuntiin samalla tavalla oikeudenmukaisesti tehdään erillisellä lailla tarvittavat muutokset yleiseen valtionosuuteen jolloin nämä veronkevennykset kohdentuvat oikeudenmukaisesti myös kuntakohtaisesti

valtiovarainvaliokunta tukee hallituksen finanssipoliittisia linjauksia ja pitää talousarvioon sisältyviä linjauksia välttämättöminä ja tarkoituksenmukaisina

nyt käsiteltävässä puitesopimuksessa on kysymys ennen kaikkea päätöksenteosta ja käytännön menettelytapaohjeista takausten ja lainajärjestelyjen toteuttamisessa ja vastuiden jakami sessa

suomi jonka bruttokansantuotteesta lähes joka toinen euro tulee viennistä on myöskin erityisen herkkä tälle tilanteelle

veronkevennykset puhuttavat tietysti hyvin paljon erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa mutta on syytä todeta että valtiovarainvaliokunnan kuulemien kaikkien eri intressipiirejä edustavien taloudellisten tutkimuslaitosten ja myöskin muiden talousasiantuntijoiden yksimielinen kanta on ollut että esitetyt veronkevennykset sopivat erinomaisen hyvin nykyiseen suhdanne ja taloudelliseen tilanteeseen

kreikalle ja irlannille myönnetyt mittavat tukipaketit ovat rauhoittaneet näiden maiden tilannetta toistaiseksi mutta ne eivät ole vakauttaneet koko euroalueen rahoitusmarkkinoita

valiokunta pitää sen vuoksi myös puitesopimuksen hyväksymistä välttämättömänä ja puoltaa siksi hallituksen esityksen hyväksymistä

puitesopimuksen keskeinen lähtökohta on se että lainaa hakeva maa joutuu käynnistämään tarkoin sovitut toimet julkisen taloutensa tasapainottamiseksi

laskusuhdanteen vaikutukset valtion ja kuntien talouteen riippuvat ennen kaikkea työllisyyden kehityksestä ja yritysten kannattavuudesta

mikäli kriisi vielä muihin maihin siirtyy ovat koko unionialueen julkiset taloudet poikkeuksellisten suurten ongelmien edessä

sopimuksen mukaan komissio laatii ensin yhdessä euroopan keskuspankin ja imfn kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan lainaa hakevan valtion kanssa

vuodenvaihteessa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä edellisvuoden tilinpäätöksen kumulatiivinen ylijäämä voidaan tulouttaa ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan

muiden euroalueiden jäsenvaltioiden on hyväksyttävä yhteisymmärryspöytäkirja minkä jälkeen komissio tekee yhdessä euroopan keskuspankin kanssa markkinatilannearvioon perustuvan ehdotuksen lainaohjelman keskeisistä ehdoista

vahvojen elvytystoimien ansiosta suomen työttömyys ei ole laskusuhdanteen aikana kasvanut niin nopeasti kuin aikaisemmin arviointiin

tämän vuoksi valiokunta pitääkin ehdotettuja veronkevennyksiä perusteltuina ja toimenpiteitä oikein ajoitettuina sekä riittävän etupainotteisina vallitsevassa yleismaailmallisessa suhdannetilanteessa

vaikka suomen mahdollisuudet vaikuttaa euroopan puhumattakaan maailmantalouden kysyntään ovat olemattomat niin valtion toimenpiteillä on keskeinen merkitys siinä miten me pärjäämme suhteessa muihin maihin

onkin syytä todeta selkeästi että olisi itsensä pettämistä jos kuvittelisi että euroalueen rahoituskriisi olisi ohi

todellisuudessa vuoden lopussa tilanne lienee huomattavasti enemmän sillä tulojen aleneminen on vaarassa selkeästi arvioitua suurempana

elvytyksen ja suhdanneluonteisten menojen johdosta valtionta lous on kuitenkin velkaantunut erittäin voimakkaasti

ennen lainaohjelman mukaisen lainan maksamista komissio esittää yhdessä euroopan keskuspankin kanssa vielä kertomuksen jossa tarkastellaan sitä miten kyseinen lainansaaja noudattaa yhteisymmärryspöytäkirjassa ja siihen mahdollisesti liittyvässä neuvoston päätöksessä asetettuja ehtoja

viennistä riippuvaisena maana koemme että maailmantalouden kysynnän heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä mutta toisaalta sitä parantavat vakava raiset pankkimme yritystemme vahvat taseet ja hyvä julkinen taloutemme

kun otetaan huomioon että tänä syksynä lähtevät monet viime kevään ensimmäisessä lisätalousarviossa rahoitetut hankkeet voi todeta että työllistävä vaikutus tulee suurimmilleen tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa eli suhdannepoliittisesti hallituksen toimenpiteet ajoittuvat oikealla tavalla

vientituloista voimakkaasti riippuvaisena maana suomen talouden suunta määräytyykin merkittävissä määrin maailman ja euroalueen kehityksestä

hallituksen on pidettävä pää kylmänä kieli ja mieli kurissa sekä sydän lämpöisenä niin että yhteisvastuullisesti huolehdimme kaikista kansalaisista

käytännön kokemuksesta on myös todettava että suomella ei ole kovin suuria mahdollisuuksia estää globaalin talouskriisin leviämistä meidän omaan kansantalouteemme

matalien korkojen ja maamme erinomaisen luottokelpoisuuden ansiosta velanhoitokustannukset pysyvät vielä hallinnassa

valtiovarainvaliokunta on pitänyt erittäin tärkeinä ja myönteisinä niitä hallituksen elvyttäviä toimia joihin hallitus on jo ryhtynyt

yleensä tähän liittyvät etuisuuksien laajennukset kohdistuvat verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin kulttuurisetelin käyttöönottoon sekä urheilutulon jaksotukseen

takaajat arvioivat ohjelman noudattamista ja päättävät yksimielisesti sallivatko ne kyseisen lainan maksamisen

kehyspäätöksen menolinjaus painottaa hallituksen talousstrategian mukaisesti sosiaaliturvan kehittämistä osaamisen edistämistä tutkimus ja kehittämistoimintaa sekä ilmasto ja energiapolitiikkaa

korkotason noustessa ja velan määrän edelleen kasvaessa syntyy valtiontalouteemme mittava korkomenorasitus

ensinnäkin tärkeätä kotimaista kulutuskysyntää on vahvistettu talousarvioon sisällytetyillä suurilla veronkevennyksillä

jos takaajat katsovat yksimielisesti että lainansaaja on noudattanut lainaohjelman ehtoja ja ovat tyytyväisiä yhteisymmärryspöytäkirjan ehtojen noudattamiseen rahoitusyhtiötä pyydetään tekemään ehdotus yksityiskohtaisiksi lainaehdoiksi

lisäksi lisätalousarviossa on kohdennettu lisävoimavaroja muun muassa tekesiin ja finnveraan ja yleensäkin monet toimet on kohdistettu sillä tavalla että ne tukevat pitkän aikavälin talouskasvua

siksi on tärkeää että velan kasvu saadaan pysäytettyä lähivuosina ainakin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna

lievästä elpymisestä huolimatta talouskasvun työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi on välttämätöntä saada euroopan rahoitusmarkkinat vakautettua ja talous kasvuun

kotitalousvähennykseen ehdotetaan sekä ylärajan merkittävää korotusta että soveltamisalan laajennusta

se vaatii nykyiseltä ja ennen kaikkea tulevalta hallitukselta mittavia toimia mutta ennen kaikkea se vaatii talouskasvua

jos ehdotus hyväk sytään yhtiö vahvistaa lainan ehdot ja ryhtyy myös toimenpiteisiin varainhankintavälineiden liikkeelle laskemiseksi tai niissä osallisena olemiseksi

edellä olevan perusteella valtiovarainvaliokunta pitää hallituksen toimenpidekokonaisuutta perusteltuna tarpeellisena ja suhdannetilanne huomioon ottaen tasapainoisena

mikäli tässä ei onnistuta niin kaikki viime vuosien menestyksekkäät toimet työllisyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitämiseksi menettävät merkitystään

valiokunta pitää näitäkin ehdotuksia perusteltuina

eräiden yksittäisten asioiden osalta valiokunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota liikennepolitiikassa rataverkkoon ja jäänmurtokustannusten kattamiseen kovan talven aikana sekä viemäriverkostojen ulkopuolella olevien kiinteistökohtaisten jätevesiongelmien ratkaisemiseen kansalaisten kannalta oikeudenmukaisella ja kohtuullisella tavalla

lapsilisien päivärahojen kuntoutusrahojen kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sitominen kansaneläkeindeksiin turvaa jatkossa näiden etuuksien säilymisen

finanssipolitiikan linjaa ollaan talousarvioesityksen myötä siirtämässä kiristävämpään suuntaan mutta siitä huolimatta valtion velkaantuminen jatkuu tosin pienempänä kuin tänä ja edellisenä vuonna

valtiovarainvaliokunta ehdottaa pieniä muutoksia joista otan tähän kolme jotka merkitsevät myös määrärahalisäyksiä

ensimmäistä lisätalousarviota käsiteltäessä euroopan ja suomen talousnäkymät maailman orastavasta toiveikkuudesta huolimatta ovat vieläkin sumeammat kuin aiemmin

edellä mainitut toimenpiteet ovat hyviä esimerkkejä vanhasen hallituksen vahvasta panostuksesta sosiaalisesti oikeudenmukaisemman ja tasa arvoisemman yhteiskunnan eteen

yhtiön päätöksenteossa korostuu yksimielisyyden vaatimus sillä kaikki takaajien vastuisiin vaikuttavat ja yhtiötä koskevat keskeiset päätökset tehdään yksimielisesti euroalueeseen kuuluvien valtioiden kesken

valiokunta korostaa lausunnossaan edelleen erityisesti huoltaan seinäjokioulu ratahankkeen tulevaisuudesta mistä valiokunta lausui tarkemmin kehysselonteon yhteydessä

myönteistä on että euroopan ja maailmanlaajuisten toimenpiteiden seurauksena korkokehitys on saatu kääntymään alaspäin

kehysselonteon antamisen jälkeen euroopan talousnäkymät tulivat entistä epävarmemmiksi erityisesti kreikan talousongelmien vuoksi

omistajaohjauksen osalta valtiovarainvaliokunta tähän lisäbudjettiin liittyen pitää tärkeänä että destian ja raskoneen mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai listauksissa varmistetaan hallituksen esityksen perustelujen mukaisesti yhtiöiden kotimaisuus ja valtion niin sanottu ankkuriomistus eli merkittävä omistus vaikkakaan se ei edellytä välttämättä enemmistöä

järjestelyssä on varauduttu myös siihen että huonossa taloudellisessa tilanteessa oleva kreikka ei osallistu ohjelmaan eikä myöskään se valtio joka pyytää lainaa tai saa taloudellista tukea vastaavasta ohjelmasta

kaiken kaikkiaan valiokunta toteaa että hallituksen esitys on laadittu huolellisesti ja siinä on perusteltu muutokset avoimesti ja varsin kattavasti

lisätoimenpiteitä kuitenkin tarvitaan sillä suuryritysten varainhankinta markkinoilta on hiipunut ja nekin ovat kääntymässä rahoituslaitosten puoleen

vaikka kasvu lähtisikin liikkeelle niin työttömyys pahenee vielä ensi keväänä kun teollisuuden aikaisemmat tilaukset valmistuvat

kiitos arvoisa puhemies

valiokunta katsoo että hankkeen toteutuksen kannalta on ongelmallista että määrärahoista päätetään toistuvasti pienissä erissä talousarvioissa ja lisätalousarvioissa

valiokunta katsookin että kehyspäätöksen yhteydessä on ryhdyttävä toimiin hallituksen politiikkariihen päätöksen mukaisesti kuntien yhteisövero osuuden kasvattamiseksi valtionosuuksien lisäämiseksi ja valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi siten että palvelut voidaan turvata myös kaikkein ongelmallisimmilla alueilla

talouden näkymät euroopassa ja sitä kautta myöskin suomessa ovat vieläkin sameammat kuin ehkä jokin aika sitten kuvittelimme ennen kaikkea kreikan tilanteen johdosta

valiokunta korostaakin että elvytykseen käytettävissä oleva liikkumavara tulisi jatkossa kohdistaa entistä tarkemmin täsmätyöllistämiseen

valiokunnalla ei olekaan huomautettavaa sisältöön muilta osin kuin urheilijarahastoon siirrettyjen varojen tuloutusajan osalta

arvoisa puhemies

jos ja kun halutaan lisätä pankkien luotonantovolyymia niin takauksella ei ole sitä vaikutusta

valiokunta ei muutoinkaan jo ennen tätä akuuttia tilannetta ottanut varsinaisesti kantaa eikä arvioinut tulevaa talouskehitystä lähinnä siksi että meillä on tulossa kehyksiä koskeva mietintö aivan lähiaikoina ja siinä yhteydessä on tarkoitus arvioida tarkemmin talousnäkymiä

pankit tulisikin saada ottamaan pääomitusta sillä sen määrän voisi jakaa luottoina kymmenkertaisesti

markkinoiden hermostumisesta johtuen hyväksyttiin lisäksi vakautusjärjestelmä jonka avulla euroopan unioni voi hankkia markkinoilta edullista euromaiden takaamaa rahoitusta ja lainata sitä vaikeuksiin joutuneille jäsenmaille

valiokunnan saaman selvityksen mukaan useimmissa euromaissa puitesopimusta ei saateta parlamentin käsiteltäväksi vaan sen katsotaan olevan osa sopimuksen täytäntöönpanoa ja siitä voidaan päättää hallinnollisella päätöksellä

valiokunta haluaa korostaa että myös talouskriisin aikana on edistettävä julkisen talouden kestävyyttä pitkällä tähtäimellä ja huolehdittava siitä että luottamus ja uskottavuus suomen talouteen säilyy myös tulevaisuudessa

valtiovarainvaliokunta on kantanut mietinnössään huolta maamme työvoiman riittävyydestä korostaen toimia työllisyysasteen nostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi

hallituksen tulee harkita myös muita toimia esimerkiksi työeläkeyhtiöiden takaisinlainauksen tehostamista auttamalla yrityksiä turvaavien vakuuksien saamisessa

valiokunta korostaa että hallituksen tulee seurata tilannetta eri kuntien välillä jotta kansalaisten peruspalvelut voidaan turvata kaikissa kunnissa

valiokunta pitää myös erittäin tärkeänä että julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi luodaan yhtä vaalikautta pidemmälle aikavälille ulottuva ohjelma jolla luodaan edellytykset talouskasvulle ja jolla myös huolehditaan riittävistä ja kattavista peruspalveluista

se on erittäin tärkeää koska joudumme hallitusti velkaantumaan ja velkaa on huomattavasti helpompi maksaa silloin kun korot pysyvät kohtuullisena ja velan määräkin bruttokansantuotteeseen ja kilpailijamaihimme suhteutettuna kohtuullisella tasolla

päätös on rauhoittanut markkinoita mutta tilanne maailman rahoitusmarkkinoilla ja euroopan taloudessa on edelleen epävarma

hallituksen esityksessä korjataan myöskin eläkkeiden verotuksessa ollut viimeinen ongelma joka kohdentui vähemmän kansaneläkettä saavaan puolisoon

olennainen osa kotimaista kysyntää ja työllisyyden hoitoa ovat luonnollisesti investoinnit

hallitus onkin esittänyt täydentävässä budjettiesityksessään lisää rahoitusta rakentamiseen muun muassa senaatti kiinteistöille ja homekoulujen korjausavustuksiin sekä toimia vuokra asuntotuotannon lisäämiseksi

valmistuessaan järjestelmä tehostaa merkittävällä tavalla laboratorioiden yhteiskäyttöä ja niiden toimintaa

valiokunta katsoo että valtion tuottavuusohjelma on tarpeellinen tulevan työvoimatarpeen ja talouskasvun turvaamiseksi sekä julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseksi

ensinnä puheenvuorokierroksen ja niin että edustaja vistbackan puheenvuoron jälkeen voidaan rivato in vastalausetta

kun tämän uuden vähennyksen ansiosta myös eläkkeensaajapuolisoiden verotusongelma on ratkaistu niin se on laajin metelskin silloin yksilöllisen verotuksen periaate ja yksinkertaistaminen on oikealla tasolla myös eläkeläisten osalta

koska tiedonanto on annettava jokaisen takausjärjestelyn yhteydessä erikseen voi se käytännössä merkitä sitä että eduskunta joudutaan kutsumaan koolle myös istuntokauden ulkopuolella ja jos siis euroopan rahoitusvakausväline otetaan käyttöön sitä vartenhan päätökset on tietysti tehty niin on varauduttava tarvittaessa istuntoihin myös kesä tai joulutaukojen aikana

todennäköisenä pidetään ettei tätä takausta tarvitse käyttää kuin enintään pieneltä osin mutta sen tulemme tulevaisuudessa näkemään

lisäyksistä pääosa kohdentuu työllistämiskohteisiin kuten väylärakentamiseen vesi viemäröinti ja ympäristötöihin toimitilarakentamiseen ja muun muassa tullin koulutetun henkilöstön palkkauksen turvaamiseen

tätä voi pitää tärkeänä ja merkittävänä rahoituksena sillä se lyö lukkoon tämän hankkeen kokonaisrahoituksen

samoin tähän sisältyy myöskin osa uudistettuja elvytysmäärärahoja jotka ovat siirtyneet edelliseltä vuodelta toisin sanoen jääneet käyttämättä ja ne budjetoidaan nyt uudelleen muun muassa senaatti kiinteistöjen osalta

lisäksi on muistettava että budjettiin sisältyy aiempia vuosia selvästi suuremmat uusien teiden rakentamishankkeet

valiokunta kuitenkin korostaa että pelkkä henkilötyövuo sien vähentäminen ja toiminnan ulkoistaminen eivät takaa työn tuottavuuden paranemista

tilanteesta selviytyminen edellyttää euroopan unionin maiden alijäämien supistamista ja kurinalaista talouspolitiikkaa sekä velkaantumiskierteen katkaisemista

toinen asia johon valtiovarainvaliokunta on joutunut puuttumaan jo aiemminkin useita kertoja koskee petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamista

kaiken kaikkiaan ongelmallisin kysymys tässä on ennen kaikkea verovapaisiin matkakustannuksiin liittyvät korvaukset komennusmiesten osalta

henkilöstöä ei tule vähentää etenkään tilanteessa jossa vähennykset johtavat kustannusten säästöjä suurempiin tulojen menetyksiin

lisäyksistä monet kohdistuvat myöskin sosiaalitoimeen ja erittäin tärkeisiin kohteisiin siellä koska tulevaisuuden kannalta ne ovat ratkaisevan tärkeitä

se miksi näin menetellään perustuu sähkömarkkinadirektiiviin jonka mukaan tuotanto ja myynti on erotettava siirtoverkkoyhtiöistä

toinen hyvin tärkeä asia on myöskin asuntoyhtiöiden tukemisen laajentaminen ja jatkaminen ennen kaikkea niin että annetaan lupaus siitä että kaikille yhtiöille jotka ovat määräaikaan mennessä hakeneet turvataan avustuksen saanti

eduskunta on hyväksynyt uuden lain näistä vahingonkorvauksista ja se on tulossa voimaan